arvoisa puhemies

valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta on kansainvälisen kilpailun kiristyessä ja häiriöiden yleistyessä eri maissa tuotannossa ja koko ketjussa hyvin paikallaan

varusmiesten heikentynyt kunto on viime vuosina ollut julkisuudessa runsaasti esillä

kysynkin arvoisalta puolustusministeriltä millaisia odotuksia teillä on koululiikunnan ja nuorten liikuntaharrastuksen suhteen ja toisaalta miten varusmiespalveluksen liikuntakasvatusta aiotaan kehittää jotta tämä ongelma saataisiin lievenemään

lähiruuan tuoreus terveellisyys ja ympäristöystävällisyys elintarvikehuolto ja elintarvikeomavaraisuus kaikki nämä ovat meille tuttuja ruokapolitiikkaan liittyviä käsitteitä

ruokahuollosta ja koko elintarvikeketjusta on mahdollisuus tulla meille kasvuala mutta se tarvitsee kaikkien osa alueiden hitsautumista yhteen ja yhteisen näkemyksen luomista toimivaksi käytännöksi

suomalainen tuottaja tarvitsee lisää neuvotteluvoimaa tuottajahinnan korottamiseksi ja samalla kannattavuuden parantamiseksi

tuoretta hyvin käsiteltyä ja kohtuuhintaista kalaa ei läheskään aina ole kalatiskillä saatavilla kun kuluttaja sitä kysyy

tuhansien järvien satojen jokien ja melkoisten merivesien hoidossa ja hyödyntämisessä on paljon tehtävissä

ongelmia ovat lohikalojen luontaisten ja kasvatettujen poikasten tasaisessa kalakantojen kierrossa

sisävesien ja itämeren ongelmaksi ovat tulleet vähempiarvoiset särkikalat

ensi vaalikaudella summa on kohotettava moninkertaiseksi jotta kielteinen kehitys vesistöissämme saadaan taitettua

samalla tulee tilaa arvokalalle ja kalamassan tuottama fosforikuormitus saadaan pienenemään

elintarvikkeiden jäljitettävyysjärjestelmää tulee kehittää ruuan alkuperän oikeellisuuden varmistamiseksi

arvoisa puhemies

parasta tässä valtioneuvoston selonteossa ruokapolitiikasta on se suuri yksimielisyys kotimaisen ruuan merkityksestä mikä tässä salissa on vallinnut

kuluttajina ostopäätöksiä tehdessämme voisimme vieläkin enemmän vetää kotiin päin ja valita tuttuja laadukkaita ja turvallisia kotimaisia tuotteita

tuotteen hinnoittelu elintarvikeketjun kesken on puhuttanut viime vuosikymmenen puolivälistä saakka

alkutuottajien osuus on koko ajan laskenut teollisuuden osuus on pysynyt jokseenkin ennallaan mutta kaupan osuus on selvästi kasvanut

maatalousyrittäjät kaipaisivat kipeästi lisää senttejä varautuakseen tuotantopanosten ja tuottajahinnan heilahteluihin

marjojen sienten ja luonnonkalojen hyödynnettävät määrät ovat terveellisyydestä huolimatta laskemaan päin

hallituksen esitys opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta on paikallaan

paikallisissa teurastamoissa saadaan laadukasta lihaa sekä jalostajille että suoramyyntiin

esityksessä parannetaan opintotuen riittävyyttä luopumalla työharjoittelussa tai työssäoppimisen perusteella saatavan palkan tai oppilaitokselta saadun apurahan perusteella tehtävästä erillisestä taloudellisesta tarveharkinnasta

pedot tosin ottavat tuolla poronhoitoalueen eteläisimmissä paliskunnissa aivan liian ison osan vuotuisesta tuotosta suihinsa

myös ulkomailla opiskelevien opintolainan valtiontakauksen enimmäismäärää nostetaan samoin laajennetaan itsenäisesti asuvien opiskelijoiden oikeutta valtiontakaukseen

se tietysti heijastuu sitten kannattavuuteen ja samalla turhauttaa porotalouden harjoittajia

siinä missä poroelinkeino on onnistunut jalostuksessa ei lammastalous olekaan onnistunut

opintotuen tulisi osaltaan turvata päätoimisen opiskelun edellytyksiä korkeakoulututkinnon suorittamiseksi tavoiteajassa

arvoisa puhemies

myös energiatehokkuutta pyritään lisäämään mikä sinänsä on ihan hyvä asia

puusta voidaan rakentaa lämpimiä ja tehokkaita taloja mutta järkevälle hirsirakentamiselle tämä kehityssuunta on tulossa uhkakuvaksi

mehän tiedämme että meillä on maassamme kymmeniä hirsirakentamiseen erikoistuneita yrityksiä joilla on hyvät tuotteet ja hyvät markkinat

tällä hetkellä kaupungissamme rakennetaan kalatalo kalastajille ja kalanjalostajille

tämä on yksi seikka joka ihmetyttää

paitsi että tämä puite saadaan kuntoon nyt tarvitaan pikaisesti myöskin uusia kalastajia nostamaan sitä vuotuista tuottoa

koulumatkatukeen oikeutettuja ovat käytännössä toisen asteen lukion tai ammatillisen perustutkinnon opiskelijat eivät kuitenkaan etä tai yksityisopetuksen opiskelijat

hallituksen linjaus laajakaistan rakentamisesta lähes kaikkiin talouksiin on kunnianhimoinen ja tervetullut

minulla on kyllä oma käsitykseni vähän hälyttävä sen suhteen että roskakala on nyt valtaamassa vesiämme

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

seuraavaan hallitusohjelmaan tarvitaan koko maata koskeva kalavesien hoitohanke

samalla maaseudun väestö ja maaseutuyritykset saavat tasapuoliset palvelut taajamiin nähden

viime vuosina tapahtuneet kouluammuskelut ja muu räiskintä ovat nakertaneet kansalaistemme turvallisuuden tunnetta

toimivat liikenneyhteydet niin julkisen liikenteen kuin tietoliikenteenkin ovat kulmakiviä alueiden tulevaisuudelle

samalla kun saadaan tilaa arvokalalle saadaan myöskin vaikka puhutaan roskakalasta arvokasta raaka ainetta gourmet ravinnoksi josta meidän mestarikokkimme loihtivat hienoja herkkuja

verkkoyhteyden myötä voidaan maksaa laskuja tehdä etätöitä katsella videoita ja vaikka opiskella sekä muutenkin pitää yhteyttä muihin ihmisiin

harmillista on että opintolainaa ei hyödynnetä

lisäksi sisäministeriö järjesti muutosesityksistä sähköisen kuulemisen otakantaa

pääministeri matti vanhasen toinen hallitus kirjasi reilut kaksi vuotta sitten hallitusohjelmassaan sitoutuvansa varmistamaan monipuolisten ja korkealaatuisten viestintäpalveluiden saatavuuden koko maassa edistämällä verkkojen kehitystä myös julkisin varoin alueilla jonne kaupallista tarjontaa ei synny

hallituksen esitys sisältää useita muutoksia nykykäytäntöön

kun selvitysmies eero kurri aikanaan edellisellä vaalikaudella valmisteli opintolainan houkuttelevuutta lisääviä verohelpotuksia niin tavoitteet olivat korkeat eikä asetettuihin tavoitteisiin ole päästy

ehdotettu laki mahdollistaisi laajakaistarakentamisen tukemisen valtion varoista

lupaa haettaessa on esitettävä ampuma asekouluttajan antama todistus harrastuksesta

lisäksi maaseudun kehittämistä voitaisiin tulevaisuudessa rahoittaa myös euroopan yhteisöjen varoista

elikkä käytännössä opiskelijat joutuvat käymään työssä ja se merkitsee samalla sitä että opinnot helposti venyvät

opintotuen sitominen indeksiin on ollut opiskelijajärjestöjen selkeänä tavoitteena nyt parin viime vuoden aikana

ensimmäisen määräaikaisen luvan jälkeen luvanhaltija voisi saada käsiaseelleen toistaiseksi voimassa olevan hallussapitoluvan

myös keskustan eduskuntaryhmä on pitänyt omassa toimenpidelistassaan tätä indeksiin sitomista kärkiasiana

nyt kun tarvittavan infrastruktuurin rakentamisurakka on alkumetreillä tulee kuntien erilainen taloustilanne ottaa huomioon laajakaistaverkkojen rakennustukea myönnettäessä

olosuhteiltaan ja maantieteelliseltä sijainniltaan hyvin erilaisten kuntien täytyy voida olla laajakaistahankkeessa mukana

toinen asia jota on pyritty viemään eteenpäin on riippumattomuus vanhempien tulotasosta ja sen osalta minusta tässä on koko ajan tapahtunut parannusta ja voidaan olla ainakin valtaosin tyytyväisiä

lisäksi uudistuksessa kiinnitetään enemmän huomiota ampuma aseluvan hakijoiden terveydentilaan

arvoisa puhemies

kaksi asiaa tässä askarruttaa ensinnäkin se maksuosuus joka jää yhteyden hakijan yrityksen taikka yksityishenkilön omaksi kustannettavaksi

pyrkimyksenä on että hakijan terveydentilaan liittyvien tietojen tulisi olla lupakäsittelijöiden saatavilla nykyistä paremmin

se kolmasosa saattaa hankalissa tilanteissa olla iso summa

aselakia valmisteltaessa muutama kohta on noussut näkyvästi keskusteluun

uudessa laissa aseluvan saannin ikärajaa nostetaan mutta miten tulisi suhtautua alaikäisiin metsästyksen harrastajiin

tästä on illan mittaan keskusteltu tässä salissa

tulevaisuudessa poliisi voisi kerran vuodessa kirjallisen ennakkoilmoituksen jälkeen tarkastaa kansalaisten kotona olevat aseiden säilytystilat

meillä on kuitenkin nyt maaseudulla toimivia yrityksiä väestöä asuu siellä ja he toivovat että nämä palvelut saataisiin pelaamaan jo ihan pikimmiten

ampuma aseita koskeva lupamenettely on yksi keskeisistä ennalta ehkäisevistä toimista

muistettava kuitenkin on että edes ampuma aseiden totaalikiellolla ei kauhajoen ja jokelan kaltaisia tragedioita voida kokonaan estää

tapahtumien syyt eivät löydy aselain puutteista vaan erityisesti nuorten pahoinvoinnista

mielestäni aselakia on syytä uudistaa mutta sitäkin suurempaa huomiota tulisi kiinnittää ihmisten hyvinvointiin mielenterveyspalveluihin ja koulujen opinto ohjaajien sekä koulukuraattorien riittävään määrään

aselaki on käsiteltävä huolella ja siihen tehtävä asiantuntijakuulemisessa esille tulevat tarpeelliset muutokset

myös meillä metsästystä harrastavilla on oma vastuumme häiriöiden ilmetessä harrastuksessamme puuttua lähimmäistemme turvallisuuteen

tarvittaessa on oltava aktiivinen

aivan kuten äsken totesin tätä indeksiin sitomista ei ole mutta tällä vaalikaudella kuitenkin on saatu opintorahaa oleellisesti nostettua

hallituksen esitys neljänneksi lisätalousarvioksi on hyvin kohdennettu aikaisempia budjettiesityksiä täydentävä esitys

salissa on jo tarkoin perkattu asioita läpi

kähkönen äsken totesi ihan välttämätöntä on se että karhukantaa on tämän vuoden aikana karsittu ja nyt tullut uutinen ilveskannan pienentämisestä on myöskin ihan välttämätön toimi

käytännössä poronhoitoalueen etelälaidalla elinkeinon harjoittaminen on tullut uhan alle ja näinhän ei saa olla

toki pikkuisen ärsyttää se että tämä kemera rahoitus tulee aina vaiheittain aina päätös kerrallaan mutta parempi näinkin kuin ei ollenkaan

metsäraaka aineen huollon turvaaminen on välttämätön metsäteollisuuden kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja siinä tämä kemera rahoitus on tärkeä resurssi

tätä lakia on varmaankin valmisteltu ihan huolella ja kohtalaisen hyvään tulokseen on päästy

onko se tasavertainen koko maassa

jo muussa lainsäädännössä olen huomannut että siihen asiantuntijat kyllä takertuvat että varmaan pitkään joudutaan muokkaamaan tätä lakia sitten kun lausuntoa aikanaan perustuslakivaliokunnassa annetaan

arvoisa puhemies

eläkkeelle siirtyminen vaikuttaa siellä työuran loppupuolella

samaisessa hallituksen välitarkistuksessa käsiteltiin myöskin työuran alkupuolta ja siellä otettiin esille muun muassa toisen asteen ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen lisääminen opintojen aloittamisen aientaminen opintojen nopeuttaminen nuorten työllisyysasteen korottaminen

minusta tämä on outoa

valtioneuvoston selonteko suomen ihmisoikeuspolitiikasta on painopistealueiltaan tasapainoinen kokonaisuus ja kriittisimpiä aloja ja asioita esille nostava

perustuslaillisesta näkökulmasta kotimaan ihmisoikeustilanne on tässä selonteossa kuvattu kattavasti ja tähän liittyen on kansainvälisten valvontaelinten katsaus ja euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suomeen kohdistamat suositukset ja tuomiot ovat esillä

myös eun perusoikeusulottuvuuden kehitys ja kansainvälisten sopimusten ratifiointi ja varaumatilanne kuvataan hyvin

sivistysvaliokunta painotti lausunnossaan erityisesti tarvetta lisätä perus ja ihmisoikeuskasvatusta sekä perusopetuksessa että lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten koulutuksessa

valiokunta kiinnitti huomiota erityisesti siihen että lainsäädäntö ei suomessa aseta estettä lasten oikeudelle osallistua vaikuttaa ja tulla kuulluksi

seurujärven huoleen saamen kielten asemasta maassamme

herra puhemies

palaan vielä debatissa esittämääni kysymykseen porotalouden ja porotalouden harjoittajien leimaamisesta erityisesti luonnonsuojelujärjestöjen edustajien toimesta yleisesti suurpetojen salametsästäjiksi ja salakaatajiksi

lähes sama sävy on kotieläintalouden ja turkistalouden harjoittajien osoittelussa sormella eläinsuojelukysymyksissä

totean vielä että salakaatoja ja rikollisuutta en hyväksy missään muodossa ja kotieläimiä on hoidettava ohjeiden ja normien mukaan

oikeusvaltio huolehtii myös ammatinharjoittajien oikeusturvasta ja ihmisoikeuksista ja vieläpä kunniastakin

kotiläksyjä jopa laiskanläksyjä viranomaisille tässä suhteessa antaisin